kun pystyi vähän niin kuin ylen hallintoneuvoston jäsenenä seurailemaan että mitä sieltä paremmista televisioista tulee eli täyttä roskaa

sitten nyt tässä nykyisessä hallituksessa on mukana tämä ekologinen puolue pelastetaan maailma vihreät ja mihin se johtaa kun on koko ajan ajettu suomalaista hyvin valvottua

eilen olin eräässä tilaisuudessa ja herätin suurta voisiko sanoa ymmärrettävää hilpeyttä sillä että vaikka paikalla oli päättäjiäkin niin sanoin että jollei suomessa olisi lidliä niin suomessa olisi jo ruokakapina

uusintoja uusintoja uusintoja uusintoja

meillä on loistava jopa vähän liiankin loistava katsastussysteemi eli siinäkin on jo vähän korruptiota havaittavissa mutta kuiteskin aika paljon parempi kuin venäjällä josta nykyään ne rekat tulevat maailman huonolaatuisimmalla dieselillä ja muulla vastaavalla

arvoisa puhemies

samanlainen niin kuin sanoin on tämä verouudistus oikeastaan kaiken pohjanoteeraus siinäkin että vielä se tavallaan vääristää senkin kun ihmiset ihan oikeasti haluaisivat pelastaa maapalloa ja muuttaa käyttäytymistään niin sitten tehdään tämmöinen todella ihmisarvoa alentava törkeä vääristelevä jopa kykenemätön kyvytön mukamas uudistus joka ei ole mitään muuta kuin veron siirtämistä toiseen paikkaan kun on hukattu ne miljoonat muualle

jopa kokoomus saattaa menettää kannatustaan tulevissa vaaleissa kun on liian kiihkeästi tämmöisen täysin epärationaalisen irrationaalisen jutun kanssa tekemisissä

toki aivan kuin täällä äsken keskustan kokenut naisedustaja kertoi just tästä mainostamisesta tampereellakin aamulehti on huolestuttavan pitkälle muuttunut niin täyteläiseksi näitten kahden suuren kilpailuareenaksi että voi vain kuvitella että puolet niistä hinnoista alkaa olla kyllä pelkästään näitä mainoskuluja

mutta tosiaan tutkimusten mukaan nyt kun hallitus tämmöistä ihmeellistä tasaveroa pistää kaikkien niskaan tarkoitan justiin sitä että sähkö mitkä tahansa polttonesteet mitkä tahansa niin meidän hallitus aina vetoaa siihen että eu määrää ne

eli suomea saastutetaan systemaattisesti paljon enemmän sen takia kun tämä hallitus on päättänyt mitä päättää ja ajaa nyt vielä enemmän alas rekkaliikennettä

resursseja kieltokemialle oikeata hoitoa oikeata tukea oikeita tukihenkilöitä ammattiavustajia voisi sanoa ettei käytetä sitä auttaja sanaa

hen

nykyäänhän kaikki menevät kauppaan vain katsomaan että jollei lediä osta niin hemputin hyvätasoiset hdt maksavat enää kolmasosan siitä mitä ne maksoivat pari vuotta sitten

sen takia ministerin vertaus jalkapallosta ontui aika rankasti koska nämä jalkapalloilijat ulkomaalaiset saavat kunnolla rahaa rahaa rahaa rahaa pelatessaan

aivan kuten tässä oli perussuomalaisten puoluetoimistossa äsken vaihtoehtolääketieteestä juttua niin muualla maailmassa euroopassa kaikkialla innovatiiviset hallitukset näkevät tämmöisen yleiskansallisen ja yleishyvinvoinnin parantamisen oleellisena osana ihmisen ilmastoa kaikkea sitä miten ihminen voi hyvin

sitten vielä meillä on välistävetoverot joista me olemme saaneet fortumille ja vattenfallille varoituksia jotka kohdistuvat kaikkiin meihin ihmisiin siis vähätuloisiin yhtä paljon kuin niihin rikkaisiinkin ja sitten vielä keskustellaan sitten saa useasti panna verovähennyksiin nekin ei ainoastaan no niin se on eri juttu mutta kuiteskin

olin aikoinaan itse ensimmäinen populaarikulttuurin läänintaiteilija kaksi kautta vaasan läänissä ja olemme tosiaan varmasti hyvinkin pitkälle samoilla linjoilla

toisen ministerin työryhmässä on arvostettu psykologi kirsti lonka joka sanoi tänään helsingin sanomissa että koulun pahin vika on suomessa se että siellä ei viihdytä

suomessa ylikansalliset lääkefirmat jotka myyvät lähinnä kemiaa medikalisaatiota ovat ajaneet tämän tilanteen siihen että on lähes rikollinen kun harrastaa suomessa vaihtoehtohoitoja tai on jopa laillistettu psykologi

mutta näitä rahasummia ei tule mistään esiin

olen itse ollut näitten kaikennäköisten inarinsaamelaisten vuoristo tunturikolttien kanssa ja sitten mennään kokonaan toiselle puolelle venäjän puolelle

siirtomaksut nyt oli ylellä justiin siitä että kun meidän hallitus tämäkään hallitus ei ole saanut aikaan sitä että siirtomaksut olisivat kohtuullisia vaikka laissa lukee että niitten on oltava kohtuullisia ei mitään

tampereella pirkanmaan seudulla just uusimman tilaston mukaan puolet uudesta väestä on maahanmuuttajia ja suurin osa tavallaan tuottamattomia justiin tämän takia ettei osata mitään kieltä ei ole vielä kotouttamisprosessia käyty läpi eikä ole edes rahaa viedä sitä läpi

valitettavasti vaan on niin että nyt kun on ruotsinkielinen ylen kautta tuleva aamuteevee niin eivät nämä pienet vähemmistöt suomessa vertaa itseään suomalaisiin vaan suomenruotsalaisten etuoikeuksiin

minä olen itse kuulunut aikoinaan ja kuulun vieläkin tieteelliseen hypnoosiin en ole maksanut jäsenmaksuja vähään aikaan ja äänitorvena hannu lauerma psykiatri siis psykiatri on lääkäri joka erikoistuu mielisairauksien kemialliseen hoitoon ei pätkääkään psykologiaan ajoi aikoinaan jopa semmoista lakia ettei hypnoosia tai suggestiota

niillä rahastetaan koko ajan kun vedetään välistä ja nyt kun vedetään niitä sinne maan alle niin nämä uhkailee jo nämä siirtomaksujen hallitsijat nämä sähköfirmat suomessa

kaikki sallitaan

jatkaisin edellisen edustajan juttua siinä että ministeri hautala tuntee hyvin venäjän asiat ja parikymmentä vuotta kaikki kehitysapu on sinne ollut täysin turhaa oikeastaan koska organisaatio puuttuu

jotkut ovat keksineet saman että ei ole ainoastaan tunneli tampereella rakennusfirmoille se että saa hemputisti maata ja rikkaat firmat tekevät kalliita asuntoja vaan suomessa pyörii kauhea asuntobisnes joka hakkaa kaikennäköiset viheralueet ja metsät etelä suomesta sen takia että maahanmuuttajille saadaan uusia asuntoja koska niitä rahoitetaan valtion puolesta niin että maahanmuuttajat muuttaisivat sinne

he kokevat aina itsensä sorretuiksi justiin ruotsin kielen takia kun yksi porukka on saanut kauheat etuoikeudet mutta muut ovat tavallaan niin kuin sorretussa asemassa

taas kerran voi vain todeta sitä että kaikki kilpailu tällä alueella on kyllä hyvästä paitsi ei tämä kahden suuren hallitsema markkinaosuus koska se kyllä vääristää tai niin ihmettelen ihmisiä että ilmeisesti kauppa asioissa laadullisesti jotenkin on tämmöinen suggestio tai psykologinen tai hengellinen ilmiö että kun ihminen tulee eläkeikään en usko että ihminen höperöityy heti siinä kun pääsee eläkkeelle mutta jatkaa jotenkin kummallisesti sen saman poliittisen näkemyksen veivaamista mikä on ollut nuorempanakin

kaikista suurin vaikutus tällä hallituksen järjestämällä inflaatiolla ja tällä tasaverottamisella kaikista perusarvoista peruskäyttöhyödykkeistä on justiin näihin ihmisiin

juuri sen takia he kokevat sortoa vaikka tilannetta on parannettu paljon että tavallaan suomenruotsalaiset otan mielelläni tähän mukaan rkp puolueena ei lopeta tätä jatkuvaa kielipoliittista peliään tässä ja sen takia meillä on koko ajan väärä käsitys ulkomaalaisillakin

pitäisikö eun valvoa jotenkin tiukemmin niitä kehitysapuja

tämä siinä mielessä kohdistuu siihen että kun me menemme eteenpäin tässä elämässä ja huomaamme kuinka tämä yhteisvastuu meiltä on kadonnut ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli niin jos me aiomme joskus jotain antaa takaisin niin justiin tämän suuntaisiin lakeihin ja esityksiin meidän pitäisi kiinnittää huomiota että korjataan kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten asema

suomi on välistävedon suhteen myös hallituksen kautta ja näitten firmojen kautta kun on pieni maa kaikista vaarallisin maa koska ei meillä ole kunnon kilpailua

niitähän pitäisi ilman muuta suunnata sinne suomalaisalueelle jos näin voi sanoa enemmän koska esimerkiksi afrikkaan tänä päivänä kehitysavun syytäminen on järjetöntä tuhoisaa

tampereella tätä on uskomattoman paljon

sama on näissä kaupoissa että ne jotenkin luottavat siihen tavallaan hyvin yksinkertaiseen mainoksen voimaan ja siihen että ihmiset ovat tapojensa orjia eivätkä ymmärrä omaa parastaan tai mitään mikä laadullisesti voisi vaikka tuoda uutta sisältöä elämään vähän niin kuin maukkaampia ruokia niin kuin esimerkiksi justiin tässä ei nyt mainostaa saa eräs saksalainen yhtymä on jopa tällä alueella harvinaislaatuista herkkua verrattuna hintoihin

täällä tarvitaan aivan kokoomuksenkin mukaan ammattitaitoista väestöä ihmisiä jotka hoitavat suomea meidän vanhuksiamme oppivat täällä mahdollisimman nopeasti

aikoinaan rolling stones lauloi aina kaikki luulivat että se on satisfaction mutta se oli i cant get no satisfaction more more more aina lisää lisää enkä saa tyydytystä

tämä on aivan selvä asia ja kansan tahto on ettei enää pakolla mutta muuten saa tietysti ruotsia opiskella ja kaikki kunnia niille

kun näitä pien ja mikroyrityksiä jotka ovat rekkafirmoja on pitänyt tukea niin todellisuudessa tuetaankin ainoastaan isoja firmoja

eli nyt linkolan pentin näkemykset siitä että kehitysapu tukee täysin väärää ilmiötä maapallon kannalta alkavat lopultakin tulla todeksi tässä asiassa

eli näihin kansainvälisiin sitoumuksiin mitä meillä on niihin pitäisi suomen olla opettamassa että nyt tämän kehitysavun on aika kehittyä ja se pitää suunnata toisella tavalla ettei tapahtuisi maapallon kannalta huonosti

ja koska tämä hallitus on samassa omistuksessa kuin meidän isot mediat jopa yle no niin se on se vanha teema niin me emme koskaan saa asiaa selville oikein täällä muualla kun tässä salissa pystyisi puhumaan jos puhemies antaisi luvan siitä kuinka koko tämä meidän yhteiskuntamme on perversoitunut tämän nykyhallituksen sopupolitiikan takia niin että jokainen puolue saa osansa tästä kakusta

tosiaan itse kun aloitin kortin saatuani olen aikoinani kankaanpäähänkin oululaisen autolla jo tuonut kesäkuskina kaikennäköisiä herkkutavaroita ja sitten myöhemmin siirryin hyvän kuntoni salaisuus on siinä että kesähommissa sitten kun oululainen yhtyi colombiaan tämmöiseen helsinkiläiseen herkkufirmaan niin tuli jälkiuunileipä

jotta tätä saataisiin kiristettyä ja tämä saataisiin toimimaan tarvittaisiin ainoastaan rahaa lisää paikkoja näihin kotoutuskeskuksiin jos saisi näin sanoa lisää kökkä ja talkoohenkeä mutta myös siihen rahaa mistä ed

ja kun tutkiskelen näitä asioita niin voin vain kuvitella kuinka paljon suomessa mädäntyy ja on depressoitunutta ja masentunutta vanhempaa ihmistä kun eivät saa nähdä urheilua kanavilta missään ei laitoksissakaan osteta maksukortteja ei missään

arvoisa puhemies

me emme näe näinkään yksinkertaista asiaa että rekkaliikenne koko ajan huononevilla teillä heikentää meidän kaikkien elinvoimaisuutta kun teihin ei löydy rahaa

muutenhan tämä koko kysymys on vähän semmoinen ylimainostettu oikeansuuntainen kyllä ja hyvä että siis on saatu kiitos vaan lopultakin aikaiseksi

olen nähnyt kuinka suomalaiset varsinkin sitten kun tuli paloiteltu jälkiuunileipä ovat kerta kaikkiaan hulluna kunnon rukiin makuun ja kaikkeen tämmöiseen että kaupan alueella ainakin silloin nuorempana huomasin että ihmiset olivat hyvin valmiita toivottamaan tervetulleeksi semmoiset vähän uudemmat ideat tässä kaupassa

sen verran tähän vielä sanon että kun joku ihmetteli mistä johtuu tämä tämmöinen juttu ettei voi antaa periksi tässä ja kun puhutaan siitä että suomessa on rasismia ja kaikkea niin poliittisten tarkoitusperien takia ilmeisesti eräs puolue lietsoo tämän kaltaista ristiriitaa että nämä uudet ihmiset jotka tulevat tänne ja joiden kotouttaminen epäonnistuu tulisivat sitten heidän puolueensa puolelle kun he ovat niin älyttömän ystävällisiä

mutta kun on kuunnellut eräiden kansanedustajien kollegojen puheita niin sitä on vedetty omaan piikkiin niin että huimaa oikein että kukaan muu ei ole koskaan tämmöisestä asiasta puhunutkaan vaikka itsekin olen teostossa ollut kolmisenkymmentä vuotta

tätä on aika kauan aikaa yritettykin mutta ilmeisesti tämä on nyt hämännyt joitain keskustapuoluelaisia kansanedustajia taiteen alalla olevia kun tämä on nyt tässä maatalousyrittäjien eläkelaissa mukana

eli tämä hallitus jonka piti siis olla työystävällinen pien mikroyrittäjäystävällinen hööpöttää meitä täydellisesti tässä

kaikki tämmöinen aukioloon ja muuhunkin liittyvä juttu niin esimerkiksi justiin meillä päin ja siellä lidlit eivät ole koskaan sunnuntaisin auki mutta jotkut k kaupat isommat ovat jostain ihmeestä saaneet tämmöisen vallan tai jonkun kautta suhteillaan että saavat olla auki että enemmän valinnanvapautta näkemystä ja toivon että ihmiset osaavat kanssa äänestää autoillaan

sen verran vielä että olen nimittänyt tämän suomalaiskansalliseksi moka automaatiksi koska jopa somalien omat edusmiehet arvoisa pue yhtään ihmettele että kunta puhemies ihmettelevät kuinka oikeastaan tulee mieleen vanha kunnon pilapiirtäjä joka potkaistiin helsingin sanomista suomalaiset voivat olla näin yksinkertaisia ja tyhmiä että he jatkavat tätä perheenyhdistämistä jopa perheiden yli eli kuka vaan jonka osaa nimetä saa tulla tänne

kun mainittiin nämä yrittäjät niin monethan yllättävänkin monet apurahoja saavat ihmiset ovat perustaneet omia firmoja ja omia toiminimiä ja sen kaltaisia juttuja joiden kautta rahaa kierrätetään enemmän kun uskoisikaan

hän ennusti oikeastaan kaiken tämmöisen heitteillejätön kauniiden sanojen muussakin siis kuin vaalien läheisyydessä litanian jolla puolustellaan sitä että ihmisiltä karkaa kokonaan demokraattinen kontrolli näihin asioihin

eli tässä tämä voisiko sanoa perversio paljastaa itsensä kaikessa laajuudessaan jopa niin että jos nokia vielä olisi communicating people niin tässä nähtäisiin se että meidän kommunikaatiommekin vielä tämmöisellä suomalaiskansallisella tasolla palvellessaan ainoastaan ylikansallisia firmoja ajetaan loppuun

tampere varsinkin on surkein esimerkki siitä että keskustasta tehdään autio pyöräilykaupunki kun toivotaan että opiskelijat kiihkeinä uusina äänestävät kovasti kun saavat vetää täysillä keskustassa mutta kaikki yrittäjät ja suuremmat kaupat karkotetaan ja sitten ihmetellään minkä takia ihmiset käyttävät supermarketteja

tämä koskee loppujen lopuksi aika pientä juttua joten saman tien voisi toteuttaa tämän eriävän mielipiteen tämän suhteen kun täällä on nämä pohjoismaiset ja venäläiset puhumattakaan siitä että myös nämä lyhyempiaikaiset otettaisiin tähän huomioon

enkä toivoisi näin koska ministeriähän on kehuttu niin ehkä se fiksuus tässä nyt jossain vaiheessa tulee esiin niin että saadaan demokratia näihin asioihin

eli kun tämä moka automaatti saataisiin pois niin olisin minä ja olisivat perussuomalaiset ja varmaan suomen kansalaisetkin jopa puhemiestä myöten vähän tyytyväisempiä

tosiaan tämän alueen verosuunnittelukin on ehkä pitemmällä ollut kuin monet uskovatkaan verraten vaan siihenkin kun nykyään neuvotaan tähän verosuunnitteluun mukamas yllättävilläkin tahoilla että sitten voisi pääomaveroja hyödyntää

vielä sen verran sanoisin että tampere on myös siitä surkea esimerkki tai hyvä huono esimerkki että kaavoituspoliittinen päättäminen suosii näitä kahta suurta liikettä täysin häikäilemättömästi eikä niin kuin tästäkin voi lukea muualtakin kuin kauppauutisista että eräs saksalainen yhtymä on ihmeissään siitä miten suomi voi olla näin tavallaan korruptiosta vapaa maa vaikka täysin meidän silmissä ja hinnoissa koko ajan on nähtävissä se kuinka vinoutunutta suomalainen kauppa ja kaupankäynti näillä perusalueilla on

kyllä taiteentekijät ovat osanneet tämän pikkurahoillaankin tehdä ettei tämä ole ainoastaan niin kuin kokoomuksen isompien ja keskustan etuoikeus ollut

eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietin mutta isännällä kierroksen ensimmäinen käsittely on päätynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään ei muuta

sen verran tietysti että paha on jos on pienituloinen vielä ja on tällä lailla kyseisen keliakian tai muunkin vastaavan ruokavaliota vaativan taudin tai sairauden tai jonkun muun saanut harmikseen

ihme kyllä vaikka tietyt kansanedustajat jatkuvasti vievätkin aikakauslehdistä ja iltapäivälehdistä melkein kaiken tilan nykyään tämäkin on ollut molemmissa aikakauslehdissä ja iltapäivälehdissä hyvin selkeästi

kun tässä nyt vielä puheoikeus on niin hämmästyttää kyllä tämä hallituksen kykenemättömyys kuunnella

kyllä puhemies ja sihteeristö ja kaikki muutkin voivat ihmetellä että täytyy olla uskomaton niin kuin kondomi aivoissa tai korvissa jotain vaikkua että väittää että minä vastustin jotenkin tai tein jotain

luulisi jonkunlaista kohtuullisuutta löytyvän myös tässä ylpeyden huumassa siinä ettei tarvitse nyt oppositiota syyttää joka asian vastustamisesta mitä te nyt olette tässä maatalousyrittäjille pystyneet hoitamaan näitä taiteilijoita kun näköjään on muitakin maalaispoikia taiteilijoitten joukossa kuin ainoastaan eräät tunnetuimmat

tässä kaupthing pankkiasiassahan meillä tämä hylkäysesitys koski nimenomaan sitä että koska esitykseen oli sisällytetty myöskin ylikorkeitten korkojen osuus jonka aina pitäisi kyllä kulkea käsi kädessä muuta korkeamman riskin kanssa ja kun siihen väliin tuli sitten valtio kolmen pankin tukena niin se asetelma on aina epäterve

siinä mielessä tämä ed

kannatan ed

mycket vackert tack ska du ha

anteeksi sinuttelu

meillä ei ole ollut käytössä sellaisia toimijoita jotka olisivat osanneet halunneet tukea tiedon välittämistä tästä kansainvälisestä tapahtumasta

meillä on täällä paikalla työministeri cronberg mikä on hieno asia

totean että työvoimapolitiikan näkökulmasta vielä muutama kuukausi sitten todettiin lähinnä työvoimapula ja muutama viikko sitten ehkä ministeri cronberg voi itse tätä täsmentää työministeriön puolelta todettiin että työvoimatilanne on suomessa sellainen että se joustaa eikä työttömyys lisäänny vaan tapahtuu joustoja siirrytään opiskelemaan taikka muuten siirrytään pois työvoimasta

ja se on täysin sillä lailla niin kuin ruotsinkielinen kollegani sosiaalipsykologian tohtori aikoinaan käänsi niin sanotun fasistisen metodin josta aikoinaan kiljusen kimmo minulle mainitsi että se on suomalainen poliittinen metodi että se on lapsenkasvatuksessa juuri se että käännetään aina juttu kysymyksen esittäjää lasta murrosikäistä lasta vastaan ja tulkitaan se itse

arvoisa puhemies

itse tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä arvostan hyvin paljon tiedettä ja meille ovat monet tiedemiehet sanoneet että vaikeinta on psyykkisesti ja sen itse psykologina voin todeta saada todelliset asennemuutokset syvästi vaikuttamaan meidän ihmisten elämään

kun tuolla on ministeri pekkarinenkin ja kun jyväskylässä on oikein tutkittu että energia alueella on täysin väärin nämä kaikki välilliset verot ja muuta eli kansalaiset eivät saa ollenkaan palkintoa siitä kun he muuttavat käyttäytymistään tästä energiankulutuksen vähentämisestä niin kysyisinkin miten nyt te aiotte palkita kansalaiset tästä uudesta asennoitumisesta koska eiväthän normaalikansalaiset voi ostaa isoja autoja tai uusia hienoja taloja rakentaa joista sitten verotuksellisesti vähennettäisiin jotain joskus

ja sitten myös suomessa lainsäädäntö on se että se että nämä kotitaloudet ja muut voisivat myydä verkkoon takaisin tätä aurinko ja tuulivoimaa puuttuu selkeästi vielä näistä jutuista

vielä kerran haastan tänä päivänä vaikkei ollutkaan taivas sininen eikä keltaista lunta onneksi satanut rkpn siihen kun on noin hyvä asema noin ylivertaisesti mitoitettu kaikkeen prosentuaaliseen suhteeseen tämä on varmaan suomeksi käsitettävää koska nämä ovat indoeurooppalaisia sanoja koska rkp alkaa lunastaa sitä että suomi finlandia on äärimmäisen hienotunteinen maa vaikka ruotsinkieliset olivat viimeisiä rasisteja

kuitenkin tällä hetkellä me tiedämme että meillä on aidosti toistakymmentätuhatta uutta työtöntä tullut hyvin lyhyessä ajassa

miten oikeasti palkitaan kansalaiset siitä että he ottavat tämän hallituksen ilosanoman ja haasteen vastaan

kas tässä monta kertaa aikoinaan kysyin fortumin jutuista ja siitä minkä takia laissa lukee että kiinteät maksut ja siirtomaksut

toivoisin että myös tämä työvoimakysymys pystyttäisiin paremmin ennakoimaan